kustannustehokkain tapa alentaa pientuotannon kustannuksia on pyrkiä tekemään siitä mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista

eikö hallitus ymmärrä että näillä toimilla ajetaan suomalaista yrittämistä työn tekemistä alas kovin keinoin

pientuotannon yleistyminen edellyttää että valmistajien järjestelmätoimittajien ja verkkoyhtiöiden kannalta asiat hoidetaan mahdollisimman automaattisesti samaan tapaan kuin vaikkapa kännykkäliittymien avaaminen tai auton rekisteröinti

nollasopimuksilla työnantaja siirtää yrittäjäriskin suoraan työntekijälle

kyllähän nämä tällaiset juuri kun näytti siltä että työttömyys työttömyyden kasvu tasaantuu niin sitten tulee näitä valta viritys on

kysyn hallitukselta oletteko te ajan tasalla sen suhteen että suomalainen yrittäminen työnteko ja työmatka autoilu muun muassa eivät jatkuvasti häiriinny tällaisten korotusten takia

kysyn ministeri vapaavuorelta

aikooko hallitus aidosti puuttua sähkön ja lämmön pientuotannon käytännön esteiden poistamiseen edellä kerrotuilla keinoilla

koulutuksen suunnittelusta vastaamaan perustettaisiin riippumaton toimielin tuomarinkoulutuslautakunta

tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotulla työnhakijalla on mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella ja tämän etuuden myöntää te toimisto

nyt olen antanut itselleni kertoa että kun ihmiset hakevat tätä etuutta niin jossain puolella suomea ihmiselle myönnetään tämä etu ja toisella puolella suomea samalle alalle ei myönnetä tätä etua

arvoisa puhemies

hovi ja hallinto oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin perustettaisiin asessorin koulutusvirkoja joihin nimitettäisiin kolmen vuoden koulutusjakson ajaksi

hallitus on tuonut vaalikauden aikana käyttöön jopa ihan toimiviakin keinoja taistelussa harmaata taloutta vastaan mutta kuitenkin tämän tarkastusvaliokunnan ansiokas selvitys toteaa että tahto puuttua tähän ongelmaan perinpohjaisesti on uupunut

tämä tietysti luo jonkunlaista toivoa näille koska näillä ihmisillä on osaamista

eli kysymys kuuluu eivätkö kaikki hallituspuolueet haluakaan torjua harmaata taloutta

rouva puhemies

osa on ikäviä

hävettääkö

asessorijärjestelmällä lisättäisiin tuomaripainotteisuutta ja vähennettäisiin riippumattomuuden kannalta ongelmallisia lyhyitä tuomarinimityksiä

kysyn vastaavalta ministeriltä

nämä ovat ikäviä päätöksiä mutta samaan aikaan me joudumme tekemään myös elinkeinopolitiikassa ratkaisuja me laitamme kärkihankkeisiin rahaa jotta tämä suomi lähtisi nousemaan

minä en ainakaan ole ilakoinut sillä että joutuu tekemään kipeitä päätöksiä enkä todellakaan sillä että joudutaan puuttumaan näihin ihmisten etuihin joudutaan menemään heidän lompakolleen

se on ihan hyvä että niihin puututaan mutta samassa yhteydessä pitää puuttua siihen provosointiin niihin syihin mitkä aiheuttavat ne laittomat lakot

lautamiehet velvoitettaisiin tuomareiden ja asiantuntijajäsenten tavoin antamaan ilmoitus sidonnaisuuksistaan

joka ikinen joutuu nämä tekemään

totta kai nämä toimet niin kuin pääministeri tuossa kertoi yhteiskuntasopimus ja sen maaliin saaminen sillä tavalla että se hyödyttää koko suomea ovat äärimmäisen tärkeitä

tämä on nimenomaan se ongelma josta olen jo viime vaalikaudella monesti puhunut ja ollut huolissani että meillä on järjestelmä jossa on kuntouttavaa työtoimintaa on välityömarkkinoita ja sitten on nämä avoimet työmarkkinat ja se meidän ongelma on se että ne ihmiset pyörivät siellä samassa ympyrässä eivätkä pääse eteenpäin

näissä pk sektorin yrityksissä olisi varmaan paljon potentiaalia ja mahdollisesti jopa kasvua mutta yksi semmoinen ongelmakohta on siellä rahoituksen saaminen

samaan aikaan on tämä työttömyyden hoidon rakennemuutos ja siihen ollaan tuomassa ihan lähipäivinä tämän passiiviturvan muuttamista aktiiviturvaksi eli käytetään niin sanottua valtion rahoittamien työttömyysetuuksien käyttämistä liikkuvuusavustusten starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen ja tämä on tulossa jotta me saamme tämän työkalun mitä muun muassa sdpkin on esittänyt

työstä pitää aina maksaa palkka työehtosopimuksen mukainen palkka se on aivan selvä asia emmekä me ole luomassa mitään sellaista halpatyömarkkinoiden mallia

eli kyllä tässä yritetään hyvää

minä ymmärrän että näihin asioihin kohdistuu huolia ja kuten sanoin nämä huolet otetaan huomioon kun muun muassa tätä työnäyteideaa viedään eteenpäin

oikeastaan kysymykseni kuuluu ministerille

mutta en ota siihen kantaa onko tämä talvivaara terrafame ollut alun perin hyvä vai huono bisnes se ei kuulu minun toimenkuvaani

edustaja on aivan oikeassa siinä että myös tämän alasajovaiheen aikana siellä on paljon työtä mutta ei tietenkään siinä mittasuhteessa kuin nyt sitten jos se olisi tuotannollisessa toiminnassa

se perustelu on tässä se että samaan aikaan me koetamme saada niitä työpaikkoja siis helpottaa työn tarjoamista sillä että yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan

tässä on se portti olemassa että jos siihen löytyy sijoittaja niin sitten voidaan miettiä että se saisi tulevaisuutta myös kaivostoiminnalle mutta tämä oli eilinen päätös

arvoisa puhemies

eilen tässä salissa käsiteltiin valtiontalouden kehyksiä seuraavalle neljälle vuodelle

se maksaa jotakin ja se täytyy ottaa jostakin

keskustelun yhteydessä te tuore valtiovarainministeri rinne toitte ilmi näkemyksenne siitä että hallituksen tulee luoda uusi kasvupaketti jolla hallituksen toimin tuetaan työllisyyttä ja talouskasvua

totta kai me home

se vaatii tiettyjä toimenpiteitä mutta me seuraamme tätä tilannetta ja yhdessä alueen toimijoiden kanssa koetamme näitä ongelmia ratkaista

arvoisa herra puhemies

nuorisotakuun ensimmäiset tulokset on tosiaankin julkaistu ja erityistoimenpiteillä on saatu aikaan jopa joitakin tuloksia

muutama viikko sitten kun vielä kävitte kampanjaa sdpn puheenjohtajuudesta arvostelitte kärkevästi hallituksen talouspolitiikkaa myös monilta muilta osin

mutta niihin perehdytään

ne lausunnot on sen takia pyydetty että me näemme mikä on tämän paketin kokonaisvaikutus ja mikä on sitten kanta niihin

yhteiskuntatakuu ei pure korkeasti koulutettujen työttömyyteen

kritiikkiä on tullut myös toimenpideohjelman hätäavun luonteesta siitä että ohjelmalla lakaistaan työttömyystilastoja pätkätöihin työkokeiluihin ja teholtaan kyseenalaiseen koulutukseen

tämä on moneen kertaan jo todettu tämä ongelma eli kiire hätäily mikä tähän kuntajakolakiin on liittynyt on omiaan kuvaamaan tätä valmisteilla mikäpä kuntajakolaki on liiton ja valmistelua

arvoisa herra puhemies

kiitoksia valtiovarainministerille tästä esittelystä

minkä kouluarvosanan antaisitte hallituksen talouspolitiikasta ja mitä muutoksia meidän on nyt syytä odottaa kun olette vallan kahvassa ja toimeenne ryhtynyt

arvoisa herra puhemies

kysyn asianomaiselta ministeriltä

minä olen sanonut että se voi olla viikkoja koska siinä ajassa nähdään se olennainen onko sillä henkilöllä asenne kunnossa ja onko hän valmis siihen tehtävään

kyllä tästä omassa porukassa keskusteltiin

oikeastaan kysyisin valtiovarainministeriltä

kun varusmiespalvelusta lyhennettiin pari viikkoa ja kun tämä siviilipalvelusaika on sidottu siihen pisimpään palvelusaikaan niin ainoastaan tähän otettiin kantaa

toki olen itsekin syvästi huolissani siitä että tässä ei vedetä nyt linjanvetoa siihen että siviilipalvelusaikaa ruvetaan jatkossa järjestelmällisesti lyhentämään